sitten siihen onko riittävästi elvytetty vai pitäisikö vielä elvyttää lisää tai mitä tämä euroopan unionin elvytyspaketti nyt vaikuttaa

pidän myös tärkeänä sitä että kiinnitetään erityistä huomiota maanpuolustustahdon säilymiseen laajemminkin

kun ollaan riittävän lähellä niin kaikki tyhjät maatalot menevät kaupaksi ja myöskin rakennetaan uusia taloja maaseudun rauhaan hyvin voimakkaasti vaikka työssäkäynti tapahtuisikin tampereelle

nämä paikalliset joukot ovat yksi hyvä asia ja myöskin toivon sitä että arvostetaan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen työtä koska ne tekevät monilla paikkakunnilla erittäin arvokasta työtä isänmaan hyväksi

suomen osalta kuten ministeri katainen on jo sanonut hyvin pitkälti ne ratkaisut jotka on tehty budjettiesityksessä täydentävässä budjettiesityksessä ja lisätalousarviossa riittävät vastaamaan siihen tilanteeseen

silloin varsinkin kun puolustusvoimien näkyvyys ainakin joillakin alueilla vähenee on hyvin tärkeää että pidetään tämä kokonaisuus mielessä ja todellakin se maanpuolustuksen tahdon säilyminen on ihan välttämätön asia

arvoisa puhemies

palaan vielä tähän siirtoviemäriasiaan joka tässä nousi esille

ne perimmäiset syyt työttömyydenkin kannalta ja työllisyyden näkökulmasta ovat sellaisia että emme me niihin täällä elvytyspakettia paisuttamalla kyllä voida paljon vaikuttaa

kiitokset ympäristöministerille ja myöskin maa ja metsätalousministerille siitä että olette aktiivisesti pitäneet näitä jätevesi ja vesihankkeita esillä ja valtiovarainministeriön vastustuksesta huolimatta saaneet ainakin näitä valtuuksia eteenpäin

arvoisa puhemies

ne ovat erittäin tärkeitä mutta erittäin tärkeä on myöskin se että niiden kauempina isommista keskuksista olevien paikkakuntien elinvoima säilyy koska myöskin se maaseudun palvelurakenne tukeutuu niihin lähellä oleviin pikkukaupunkeihin ja kuntakeskuksiin

jos vientiteollisuuden tilauskirjat ovat lyhenemässä ja uusia tilauksia ei tule niin se jos euroopassa elvytetään voi edesauttaa meillä niiden työpaikkojen syntymistä tai niiden säilymistä mutta ei sitä kyllä kotimaisin keinoin ratkaista

on niin että niillä paikkakunnilla joista varuskunta lakkautetaan puolustusvoimat on ollut toiseksi suurin työnantaja kunnan jälkeen

todellakin kyse on kuntien kannalta erittäin mittavista hankkeista ja olisi kyllä kohtuuton tilanne jos kunnat joutuisivat yksin nämä rahoittamaan ja myöskin kohtuutonta olisi jos se nostaisi vesi ja jätevesimaksuja niin paljon että se kerättäisiin sitten kuntalaisilta

silloin tietysti moni ihminen joutuu omassa elämässään tekemään uusia ratkaisuja joko siirtymään toiselle paikkakunnalle tai siirtymään toiselle alalle

se on tietysti hyvä asia mutta on ihan selvä realiteetti siinä että jos yksityinen asuntotuotanto joka on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla huomattavasti alenee niin julkisen sektorin toimet eivät yksin riitä mitenkään kompensoimaan sitä muutosta kokonaan

on myöskin hyvää se että nämä alueet voidaan julistaa äkillisen rakennemuutoksen alueeksi mikä tarkoittaa sitä että sinne voidaan korvaavia työpaikkoja saada esimerkiksi tukemalla investointeja

kun itse olen saanut seurata hyvin läheltä tätä sastamalahuittinen siirtoviemärihanketta joka on vireillä niin kyse on mittavasta elvytyksestä myöskin paikallisesti jos hanke lähtee liikkeelle

tämä tietysti on helpommin sanottu kuin tehty koska kyse on niin mittavasta määrästä mutta oikein on se että kaikki se mitä voidaan tehdään

tätä pidän tärkeänä

kun esimerkiksi oma maakuntani pirkanmaa ei onneksi joutunut minkään isompien ratkaisujen kohteeksi on kuitenkin hyvä mainita että esimerkiksi se mitä keuruulla ja hallissa tapahtuu vaikuttaa myöskin hyvin voimakkaasti pohjoiselle pirkanmaalle koska monet käyvät sieltä töissä

eli nämä vaikutukset ovat hyvin laajoja ja tämä sama varmasti pätee kaikilla muillakin paikkakunnilla joihin näitä leikkauksia on kohdistunut

haluan sanoa myöskin tästä ruuan alvin alennuksesta että ainahan käy niin että kun arvonlisäveroa alennetaan se osittain alentaa hintoja ja osittain se jää organisaation sisälle

arvoisa puhemies

näin käy aina

on totta että se vaikuttaa jonkun verran niiden suorituskykyyn itämeren alueella mutta haluan tässä yh teydessä korostaa sitä että vaikka satakunnan lennosto ei jatkossa enää olekaan hävittäjäjoukko osasto niin sinne keskitetään ilmavoimien kuljetus yhteys tutkimus ja koelentotoiminta ja myös varusmieskoulutus säilyy pirkkalassa ja myöskin hornetit jatkossa huolletaan siellä pirkkalassa ja se on erittäin hyvä paikka koska sille alueelle on kehittynyt paljon sellaista osaamista

mutta sellaisessa tilanteessa jossa taloudellinen tilanne muuten on ollaan taantumassa niin siinä tilanteessa on todennäköisempää että se organisaatioon jäävä osuus on pienempi kuin toisenlaisessa taloustilanteessa

aivan lopuksi haluan vielä mainita sen että on hyvin tärkeää että pidetään huolta myös suomalaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytyksistä ja siitä että sen mahdollisuudet toimia säilyvät myös niissä oloissa kun euroopan tasolla säännökset muuttuvat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin on varmaan hyvä kertoa muutama sana siitä miksi olemme tässä taloudellisessa tilanteessa kuin olemme

itse kun olen entinen ja ehkä tulevakin ammattikorkeakouluopettaja olen varsin usein saanut palautetta siitä että heti sen jälkeen kun taantuma alkoi monet iltaopiskelijat joutuivat lopettamaan opiskelunsa koska he eivät saaneet työttömyysturvaa koska järjestelmä oli sellainen että ainoastaan ammatillisessa koulutuksessa iltaopiskelijoina olevilla oli te toimiston virkailijan päätöksellä oikeus saada työttömyysturvaa silloin kun opiskelu ei ollut tosiasiallinen työllistymisen este

kyse ei suinkaan ole siitä että hallituksen talouspolitiikka olisi epäonnistunut kuten opposition puheenvuoroista saattaisi luulla vaan nimenomaan sen vuoksi että se ei ole epäonnistunut suomi on sellaisessa tilanteessa että se voi nyt toteuttaa elvytystä

ja kun mainitsin kommenttipuheenvuorossani näistä tänään tulleista työllisyysluvuista niin ne osoittavat sitä omalta osaltaan että myöskin suomen työllisyys on ollut hyvin korkealla tasolla

nyt tämä uudistus joka mahdollistaa muun muassa korkeakouluopintojen loppuun viemisen ja opistotasoisen tutkinnon täydentämisen on kyllä huomattava parannus

mutta on tietysti niin että tällaisessa taloustilanteessa kun maailman finanssimarkkinat ovat epävarmassa tilanteessa tämä heijastuu kaikkiin niihin valtioihin joille vienti on tärkeä asia ja silloin se heijastuu myöskin suomeen olkoonkin että suomen oma talous nauttii kansainvälisesti ottaen erittäin korkeaa arvostusta kuten viime viikolla kuulimme uutisen siitä että financial times valitsi jyrki kataisen euroopan parhaaksi valtiovarainministeriksi

ei ole nimittäin mitään järkeä siinä että henkilö joka on esimerkiksi viittä vaille maisteri joutuisi sen takia että hän saisi työttömyysturvaa lopettamaan korkeakouluopiskelun ja menemään työvoimapoliittiseen koulutukseen ja viemään sieltä paikan joltain sellaiselta joka tarvitsee sitä työvoimapoliittista koulutusta huomattavasti enemmän

viikkoa aiemmin wall street journal europe lehti kirjoitti suomen valtion joukkovelkakirjalainasta ja suositteli sitä hankittavaksi koska se on koko maanosan luotettavin sijoituskohde

eli tämä uudistus on todella tervetullut ja on ihan merkittävä parannus ja nimenomaan korostuu tällaisessa työllisyystilanteessa mikä meillä on tällä hetkellä koska yleensä esimerkiksi iltaopiskelijat ovat sellainen ryhmä että he eivät juuri työttömänä ole hyvässä taloustilanteessa koska he ovat yleensä sitä kaikkein aktiivisinta väkeä mutta nyt tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tiedän että monissa ammattikorkeakouluissa esimerkiksi on kokonaan iltaopiskelijaryhmiä jouduttu lopettamaan sen vuoksi että järjestelmä ei ole toiminut järkevästi

suomen valtion taloudellinen tilanne on siis lähtökohtaisesti erittäin hyvä mutta tietenkin tässä maailmanlaajuisessa tilanteessa me myöskin saamme osamme siitä mitä maailmalla tapahtuu ja sen vuoksi se edellyttää myöskin meiltä toimia ja niin on myöskin hallitus tehnyt

vastauspuheenvuoro edusta jossa on niin kihara arvoisa puhemies

hallituksen tekemillä linjauksilla samanaikaisesti tuetaan kotimaista kysyntää veronalennuksilla helpotetaan vientiyritysten investointirahoitusta lisätään vuokra asuntotuotantoa ja nopeutetaan välttämättömien infrahankkeiden toteuttamista

mustajärveä siitä että hän mainitsi myöskin tämän työssäkäyntialuerajan muutoksen jonka unohdin tuossa esittelyssä mainita

en yhdy kyllä kaikkiin siitä annettuihin kommentteihin mutta yhdyn siihen että muutos on siltä osin järkevää koska kuntarajat ovat muuttuneet tämä muutos on siltä osin järkevä että meillä on tietty selkeä kilometriraja

arvoisa puhemies

niistä lomautusuutisista jotka ovat viime aikoina tulleet on ehkä pääteltävissä kaksi asiaa

mustajärven kanssa että kyllä tämä asia nimenomaan on tullut sieltä euroopan unionista ja kyllä sen valiokuntakäsittelyn aikaan niin ministerin suusta kuin virkamiestenkin suusta tuli varsin selkeästi se että suomen on lähdettävä tähän järjestelyyn mukaan

ensimmäinen on se että yritykset eivät tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja sen vuoksi halutaan pitää kiinni omasta osaavasta työvoimasta mutta koska tilauskirjat ovat lyhentyneet on ollut pakko tehdä jonkinnäköinen ratkaisu

enkä pidä sitä vääränä silloin jos oikeasti elinkeinotoimintaa harjoittava yritys on vastakkain kolmannen sektorin kanssa että siinä onkin olemassa yhteiset pelisäännöt

mutta se on kyllä puhtaasti kotimaista päätöstä mitkä ryhmät katsotaan tähän jo oikeutettujen ryhmäpoikkeusasetukseen

irtisanomisia on toki tapahtunut erityisesti metsäteollisuuden osalla jossa on selvää kapasiteetin vähennystä ja tietysti rakentamisessa joka nyt ensimmäisenä yleensä aina matalasuhdanteessa reagoi kaikkein voimakkaimmin

se mitä hallitus on tässä esittänyt tavalla mutta hyväksyisi vasta

en tiedä huomasin kun kaikki ja mitä valiokunta on täällä tiusanen taimella kyllä ne lek kiuru ja hyväksynyt vastaa suomalaista käytäntöä

arvoisa puhemies

ensinnäkin jos ajatellaan globaalisti niin ei ole realistista olettaa että tällä yhteiskunnalla on varaa ja teknistä osaamista siirtyä välittömästi pelkästään uusiutuvaan energiaan

eli tässä kyllä toteutetaan keynesiläistä ajattelua siinä että silloin kun taloudessa muuten on taantumavaihe tulossa niin hallitus itse ja julkinen sektori investoivat

tässä välivaiheessa tarvitaan päästötöntä ydinvoimaa ja jos ydinvoimaa rakennetaan niin eikö sitä pidä rakentaa sellaisiin maihin kuin suomi jotka ovat teknologisesti edistyneitä poliittisesti vakaita ja joissa ei ole myöskään maanjäristyksiä eikä muita uhkaamassa

eli tämä logiikka on tässä kyllä käynnissä mutta on tietysti niin että pelkästään julkisen sektorin investoinnit eivät riitä pitämään rakennusalalla korkeaa kysyntää joten on välttämätöntä että myöskin yksityistalouksissa ja taloyhtiöissä tehdään nyt niitä julkisivu ja pintaremontteja ja putkiremontteja ja kaikkia muita jotka ovat tuiki tarpeellisia ja välttämättömiä lähitulevaisuudessa

minusta oli oikein hyvä että edustaja kiljunen kertoi täällä ja razmyar sitä ennen että demareilla on tässä kaksi erilaista kantaa

eli tavallaan se on siinä suhteessa ihan oikea valinta että me olemme viemässä tätä asiaa eteenpäin

kun tämä asia lähti aikoinaan kymmenen vuotta sitten liikkeelle minun ja kimmo tiilikaisen yhdessä tekemästä lakialoitteesta minä olen sinä aikana tätä asiaa seurannut ja täytyy kyllä sanoa että demareilla ovat tosiaan koko ajan olleet tässä kyllä rivit täysin sekaisin

toinen kysymys on se että meidän oman taloutemme ja työllisyyden kannalta on aivan välttämätöntä se että kohtuuhintainen energian ja sähkön saatavuus turvataan

nyt on juuri oikea aika niitä tehdä koska nämä remontit voi tehdä edullisempaan hintaan ja työvoimaa on niihin saatavilla

ylipäätään on niin että on hyvin hankalaa jos suomalaiset reagoivat tähän tilanteeseen niin että nekin lakkaavat kuluttamasta joilla ei ole siihen taloudellisesti mitään syytä

sitten oli se vaihe jolloin opetusministeri kiuru valmisteli tätä esitystä ja sitä edelsi se että edustaja lipponen teki selvitystyön jossa hän esitti tämän asian käyttöönottoa

sen jälkeen kun kiurun esitys oli lähtenyt lausuntokierroksille puheenjohtaja rinteeltä loppui rohkeus kun oma ryhmä oli sekaisin ja silloinkaan tätä asiaa ei saatu aikaiseksi

niiltä osin toki jos on esimerkiksi korkea asuntovelka on viisainta käyttää nämä veronalennukset velan lyhentämiseen tai velkaantumisen asteen alentamiseen

meidän kotimainen teollisuutemme on hyvin energiaintensiivistä johtuen siitä että meillä on merkittävästi kaivosteollisuutta metsäteollisuutta ja myöskin metallijalostusta ja näiden varaan pitkälti elinkeinomme ja hyvinvointimme rakentuu

sen vuoksi myöskin sekä elinkeinoelämän keskusliitto että laajalti suomalainen palkansaajaliike ovat tukemassa ydinvoimaratkaisua ja olivat tukemassa itse asiassa kolmea ydinvoimalupaa

jos kaikki nekin joilla on varaa kuluttaa ja tehdä hankintoja tulevat varovaisiksi niin silloin julkisen sektorin mitkään toimet eivät riitä ylläpitämään kotimaista kysyntää palvelusektorilla ja me joudumme tarpeettoman ylireagoinnin kohteeksi

itsekin olen lähtökohtaisesti sitä mieltä että tässä asiassa päätöksentekoon olisi riittänyt se että jokaista lupaa olisi voitu tarkastella erikseen mutta tämäkin ratkaisu mikä nyt on on sinällään tyydyttävä

arvoisa puhemies

niin kauan kuin työllistämismäärärahoja on ollut ne ovat kulkeneet sillä tavalla että kun työttömyyden taso nousee myöskin työllisyysmäärärahojen taso nousee

en siis pidä suomalaisen kansantalouden kilpailukyvyn kannalta mahdollisena sitä että ydinvoimaa ei rakennettaisi

jos me ajattelemme esimerkiksi teräksen tuotantoa täällä edellinen puhuja mainitsi outokummun terästehtaan teräksen tuotannossa energia on kulueränä kaksinkertainen verrattuna työstä aiheutuviin kuluihin ja me tiedämme kuinka vaikeaa on työn hinnassa kilpailla esimerkiksi aasian valtioiden kanssa

arvoisa puhemies

toivon että aika moni muukin on sillä kannalla että lähtökohtaisesti kaikki pyrkivät hoitamaan omat asiansa mutta kun tämä kreikka keskustelu on tässä jo vuosia vellonut ja sillä on ollut erilaisia vaiheitansa niin on ehkä hyvä kuitenkin mainita että on toisenlaisiakin näkemyksiä esitetty myöskin sosialidemokraattien joukosta

eli jos nämä lomautukset realisoituvat työttömyyden tason kohoamisena niin silloin on myöskin oikea tapa reagoida niin että työllisyyspoliittisia määrärahoja lisätään

on myöskin erittäin tärkeää niillä kriisipaikkakunnilla joille on jo myönnetty äkillisiä rakennemuutosrahoja ja niillä joille ei vielä ole myönnetty mutta joilla kriisi on päällä kuten vaikka pietarsaaressa jossa on tapahtunut huomattavia lomautuksia ja irtisanomisia että siellä paikallisella työvoimahallinnolla on riittävät resurssit toimia nopeasti ja niin että henkilö henkilöltä käydään läpi työllistämismahdollisuudet erilaiset koulutusmahdollisuudet ja lomautettujen osalta voidaan tämä lomautusaika tavalla tai toisella hyödyntää oman ammattiosaamistason kehittämiseen eli esimerkiksi lyhytmuotoisiin kursseihin tai näin pois päin

arvoisa puhemies

aika paljon on väitetty että jos tehdään ydinvoimaa niin se on pois uusiutuvasta energiasta tai se on pois uusiutuvan energian teknologian kehittämisestä

on järkevää hakea oikea taso millä kreikkalaiset selviävät lainojen anteeksiannon kautta ja hakea siihen liittyvä ohjelma jolla kreikkalainen yhteiskunta omaa talouskasvuaan ja työllisyyttään voi lähteä parantamaan

on erittäin tärkeää että suomi menestyy myöskin uusiutuvan energian teknologiassa on siinä yksi edelläkävijöistä mutta siinäkin on muistettava että esimerkiksi tuulivoiman tuotannossa jotta meillä syntyy sitä liiketoiminta aluetta meidän täytyy olla aidosti kilpailukykyinen ja jos vähän kärjistää niin tuulivoimageneraattoreita kun tuottaa niin pitää itse saada se energia hyvin edullisesti

sillä ehkä saadaan paras tulos aikaiseksi

arvoisa puhemies

ehkä tämä kuvaa vain asian vaikeutta

on hyvin tärkeää että tämän tyyppinen asia käydään nyt läpi ja pidetään huoli siitä että niiden henkilöiden osalta jotka ovat lomautettuina tai irtisanomisuhan alla työkyky säilyy koska suomi on kuitenkin muutaman vuoden sisällä väistämättä menossa ikärakenteesta johtuen kohti työvoimapulaa ja meillä ei ole varaa menettää niitä ihmisiä jotka nyt tilapäisesti joutuvat työstä pois työvoiman ulkopuolelle vaan on pidettävä huoli siitä että he säilyvät ammattitaitoisina työntekijöinä koska heidän panostaan tullaan tarvitsemaan

sellainen väite että kotimarkkinoiden merkitys sille että suomalaiset uusiutuvan energian alan toimijat pärjäävät vain ja ainoastaan silloin jos niillä on kotimaassa erittäin suuret markkina alueet ei pidä alkuunkaan paikkaansa koska esimerkiksi tuulivoimabisnes on niin globaalia että se mitä suomeen rakennetaan on hyvin marginaalinen osa koko siitä liiketoiminta alueesta

arvoisa puhemies

muistan kun valiokunnassa muistaakseni tätä asiaa jo aiemmin jossakin yhteydessä sivuttiin että myöskin ay liikkeen puolelta tuotiin esille sitä että on olennaista että sinne koulutukseen hakeudutaan sitä kautta että voidaan edesauttaa sitä työllistymistä eikä motiivina koulutukseen hakeutumiseen ole se että voidaan niitä päiviä kerryttää

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan vielä sanoa tästä työllisyyden näkökulmasta sen että kun on paljon tullut sellaista sähköpostia jossa on väitetty että muilla keinoilla kuin rakentamalla uusia ydinvoimaloita voitaisiin näitä korvaavia työpaikkoja tehdä sama määrä niin kyllä minä luotan ainakin niiden arvioon jotka itse työllistävät ja niiden arvioon jotka edustavat niitä työntekijöitä jotka saavat elantonsa energiaan perustuvasta teollisuudesta

arvoisa puhemies

ensinnäkin on hyvä päätös se että alkoholiveroon tehdään korotus

se on ihan oikea ratkaisu ja sillä on paljon perusteluita siinä mitä vaikeuksia alempi alkoholiveron taso on yhteiskuntaan aiheuttanut

ja jos tässä järjestelmä olennaisesti poikkeaa muista pohjoismaista niin minun mielestäni väistämättä siinä on vetotekijäriski ja se pitää selvittää

toiseksi tästä komennusmiesten asiasta haluaisin sanoa sen että tätä hallitusta ja tätä valtiovarainministeriä ei voi pistää samaan kategoriaan edellisten kanssa

se on itsestäänselvää että pakolaisstatuksen omaaville henkilöille tätä ei voida asettaa mutta heitä on kuten ministeri totesi vain pieni osa

muiden osalta on kyllä minusta aika erikoista että jos tänne tulee työn perässä ihminen niin hänellä on toimeentuloedellytys perheenyhdistämiselle mutta sitten jos ollaan humanitäärisen suojelun perusteella niin ei ole tätä toimeentuloedellytystä tai asumisen edellytystä

me voimme siitä olla mitä mieltä hyvänsä mikä on se ratkaiseva kilometrimäärä mutta suurin ongelma on ollut se että on ollut erilaista tulkintakäytäntöä siitä mikä sen määrän tulisi olla tai mitkä ovat ne perusteet

kun saadaan yksiselitteiset perusteet niin silloin ainakin jokainen joka toimii sellaisissa tehtävissä että hän on komennusmiehenä tai sen tyylisissä tehtävissä itse tietää mitkä ovat ne rajat milloin on oikeutettu päivärahaan ja milloin ei

nyt edellisen puheenvuoron johdosta täytyy todeta että aika laajalti menee tämä keskustelu jo vähän ehkä kauaskin tästä aihealueesta

jos kuitenkin muutamalla sanalla ottaisin kantaa tähän opintotukiasiaan niin ensimmäinen asia josta olen täysin samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa on se että minunkin mielestäni vanhemmilla on vastuu myöskin niistä omista lapsistaan jotka opiskelevat kodin ulkopuolella

se liittyy siihen isoon linjaan josta jo aiemmin puhuttiin että perheillä tulee olla vastuu omistaan

sitten kun tullaan kysymykseen näistä tulorajoista en kannata sitä että ne tulorajat poistetaan kokonaan koska en näe järkeväksi että henkilöt joilla on huomattavia tuloja saavat myöskin ikään kuin palkkionomaisesti tätä opintotukea

perustelen sen nimenomaan siitä näkökulmasta että jos meillä on sellaisia nuoria joilla ei ole mahdollista vanhemmilta saada minkäänlaisia tuloja niin silloin se pelkällä opintotuella eläminen on aika niukkaa

minä en myöskään ole kauhean innostunut tästä lainavaihtoehdosta vaan minusta on parempi se että tehdään sitten opiskelujen ohella töitä ja sitten mahdollistetaan se työnteko nykyistä enemmän

en ole myöskään sitä mieltä että aina käy niin että niiden opiskelijoiden jotka tekevät töitä opinnot venyvät

siinä mielessä se vaihtoehto että annetaan mahdollisuus tehdä enemmän töitä on se paras tapa varmistaa se että mahdollisimman moni suomalainen voi opiskella niin pitkälle kuin haluaa jolloin me saamme kaikkein kyvykkäimmät ja motivoituneimmat kansalaiset opiskelemaan mahdollisimman pitkälle ja sitä kautta hyödyttämään myös kansantaloutta

arvoisa puhemies

ensinnäkin tässähän on niin että jos niin kuin suurimmassa osassa järjestöistä esimerkiksi urheiluseuroissa se ei liity mitenkään elinkeinotoimintaan mitä siellä nämä työllistetyt tekevät niin tämä ei koske sitä mitenkään

kun tätä asiaa on kymmenen vuotta ajettu niin ehkä on syytä tulla tässä vaiheessa myös pönttöön kun näin pitkälle on päästy

tässähän tausta on ollut se että koko ajan eduskunnassa on ollut huomattava joukko esimerkiksi viime vaalikaudella selvä enemmistö joka olisi jo tämän asian vienyt eteenpäin mutta kuten aiemmin kuvasin niin se valitettavasti jäi kesken

vastaus oli

ei ainuttakaan

sanon nyt kyllä edustajille taimela ja kiuru

toivon että kun valiokunta on nyt kaksi kuukautta tehnyt tämän asian kanssa töitä me olemme maininneet esimerkkejä yritetään saada se viesti kentälle että mahdollisimman vähän tulkitaan elinkeinokelpoisuudessa niitä järjestöjä niin ei nyt enää levitetä sitä viestiä että tämä tuhoaa kolmannen sektorin järjestöjen työllistämismahdollisuudet koska a se ei minun mielestäni ole totta ja b se voi vaikuttaa ennalta ehkäisevästi niin että nämä järjestöt eivät edes lähde työllistämään koska ne kuvittelevat että laki on sellainen

ensimmäinen oli se että täällä edustaja sarkkinen viittasi siihen että tanskassa ja ruotsissa eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrät ovat vähentyneet

se pitää sinällään jossain määrin paikkansa mutta on otettava huomioon kuten valiokunnan mietinnössä todetaan että tämä ei ole millään lailla relevantti vertailu koska esimerkiksi ruotsissa on laki jonka mukaan koulutusta ei saa myydä alle sen kustannustason

ja ajatuksena tietysti on että vähitellen tämä koulutus tullaan myymään sillä hinnalla mitä se oikeasti maksaa ehkä jopa voitolla mutta on itsestään selvää että mistä tahansa palvelusta joka on annettu alun perin ilmaiseksi ei hetkessä tehdä myyntituotetta täyteen hintaan

jos ajatellaan vaikka esimerkiksi sanomalehtien digitaalisia uutisia niin helsingin sanomien tilaajista tällä hetkellä puolet maksaa sen maksumuurin takana olevan maksun ja kun se ei kuitenkaan ole kovin suuri summa niin on hyvin harvoja sellaisia aloja joissa voi nopeasti maksuttomasta palvelusta tehdä todellisia kustannuksia vastaavan palvelun ilman että käyttäjämäärät vähenevät

arvoisa puhemies

me kaikki täällä salissa varmasti arvostamme komennusmiesten tekemää työtä ja on sinänsä ihan perusteltua että on olemassa selkeät säännöt sille millä ehdoilla on oikeutettu mihinkin päivärahoihin

mutta jos sellainen palvelu on niin koulutus nimenomaan on se koska kansainvälinen kiinnostus suomalaista ja ylipäätään länsimaista koulutusta kohtaan on aivan valtava

arvoisa puhemies

niin tässä kuin seuraavassakin käsiteltävässä lakiesityksessä ja työ ja tasa arvovaliokunnan mietinnössä on kyse muutosturvaan liittyvistä asioista jotka samalla ovat myöskin osavastauksia vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja ennen kaikkea siihen muutokseen mitä työmarkkinoilla on tapahtunut

mutta en minä kyllä sitä pysty käsittämään mitä tekemistä tällä kysymyksellä on ulkomaalaisen työvoiman kanssa koska iltaisin ja keväisin ulkomainen työvoima vielä pidempi matka ulkomaisella työvoimalla on niille työpaikoille kuin kotimaisella

täällä on paljon annettu positiivista palautetta tästä lisätalousarviosta ja pitää paikkansa että se on aivan oikeaan osunut